tähän on paneuduttu myös euroopan neuvostossa jonka kulttuurikomiteassa laaditaan parhaillaan aloitteeni pohjalta raporttia erittäin uhanalaisten kielten suojeluun ja elävöittämiseen tähtäävien toimien vahvistamisesta

arvoisa puhemies

selonteossa tuodaan esille euroopan ihmisoikeustuomioistuimen olennainen rooli ihmisoikeuksien turvaamisessa kuten myös tuomioistuimen jutturuuhkasta aiheutuvat ongelmat

arvoisa puhemies

kiljusen kanssa että olisi ehkä ollut kohtuullista kun tämän asian yhteyteen on liki kolme

asiassa tehdyt väliaikaisratkaisut tarjoavat jonkin asteisen helpotuksen mutta kaikki mahdollinen olisi tehtävä jotta myös venäjä ratifioisi tämän pöytäkirjan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

euroopan neuvoston monitorointikomitea tarkastelee demokratia ja ihmisoikeustilannetta säännöllisin välein niin kuin täällä jo aiemmin mainitsinkin ja kaikki jäsenmaat ovat kohteena

hän nosti valko venäjän esiin ja pahoitteli sitä jos valko venäjä jätetään nyt ulkopuolelle toiminnan ja otti esille myös venäjän ja valko venäjän tämänhetkiset suhteet

ongelma on noussut esille erityisesti näillä taantuneilla teollisuuspaikkakunnilla puunjalostusteollisuusalueilla

valko venäjä raportoijana täytyy sanoa että suurin toiveeni tietysti on että raportissani voisin esittää valko venäjälle joko special guest statusta tai varsinaista jäsenyyttä mutta luonnollisesti tässä vaiheessa olen odottavalla kannalla että valko venäjän puolella täytetään näitä edellytyksiä jota euroopan neuvosto on valko venäjälle asettanut ennen kuin näistä asioista voidaan päätökset tehdä

vielä toistan

lopuksi haluaisin painottaa että selonteon kirjauksia olisi nyt ryhdyttävä valmistelemaan konkreettisia toimenpide ehdotuksia ja sen jälkeen olisi huolehdittava että esityksille varattaisiin määrärahat budjetissa

arvoisa puhemies

pia viitanen oli täällä korjaillut ministerin ymmärrystä tästä meidän aiemmasta keskustelustamme joten en enää puutu siihen

suomi paransi sijoitustaan ilmastotoimien vertailussa mutta edelleen arvosanamme on välttävä ja olemme kaikkien muiden pohjoismaiden takana

suomen sijoituksen paranemiseen vaikutti taantuma joka on vähentänyt päästöjä ja myös tavoitteemme ovat suhteellisen kunnianhimoisia

arvoisa puhemies

lyhyt vastaus

arvoisa puhemies ostoskuilu

itse asiassa tähän infopointiin johon viittasitte eikö niin

vierailin siellä jokin aika sitten eli elokuussa myös siellä ja tällä hetkellä toiminta näyttäisi olevan kohtuullisen hyvä ettei jää väärää käsitystä mutta alkuvaikeudet siinä kieltämättä olivat

arvoisa puhemies

ei voi olla muuta kuin tyytyväinen että ministeri brax on tuonut tämän esityksen eduskunnalle koska on suuri ongelma että oikeuskäsittelyt ovat viivästyneet

suomen virallisessa puheenvuorossa kööpenhaminassa presidentti halonen korosti että sopuun on päästävä vähintään kolmesta asiasta

tässä tiedonannossa on kovin vähän muutama kappale näistä kehitysmaista ja kuitenkin kehitysmailla on tulevaisuudessa erittäin merkittävä osuus tässä ilmastonmuutoksessa kuten myös tietysti kiinalla usalla venäjällä ja toki euroopallakin niin kuin täällä on jo tullut esille

siitä on tietysti osoituksena se että suomen kansalaiset ovat valittaneet paljon ihmisoikeustuomioistuimeen juuri tästä asiasta

eniten valituksia suomesta on tullut siitä että oikeuden saanti on viivästynyt eli käsittely on viivästynyt ja siihen on mennyt pitkä aika

myös kehitysmaiden erityisesti nousevien talousmahtien on annettava selkeä sitoumuksensa

mutta ikäväkseni kyllä täytyy todeta että nyt sama ongelma on euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa eli siellä ovat asiat kasaantuneet eivät ainoastaan suomen valitusten vuoksi suinkaan vaan naapurimaasta on tullut niin paljon valituksia että siellä ovat myös valitukset kasautuneet ja näin ollen sieltä joudutaan myös odottamaan vastauksia ja ratkaisuja

nyt tässä tuen kohdentumisessa pitäisi aina ottaa huomioon kestävän kehityksen periaate eli tuen edellytyksenä tulisi olla ilmastoystävälliset ratkaisut

olosuhteet suomessa ovat tietysti toisenlaiset kuin kööpenhaminan ilmastokokouksen isäntämaassa tanskassa mutta esimerkiksi suomen merialueilla tuulivoimapotentiaali on kymmeniä terawattitunteja vuodessa

mutta tähän on jo onneksi puututtu euroopan neuvostossa ja ongelmaan yritetään löytää ratkaisua

olemme vielä todella kaukana tämän potentiaalin täysimääräisestä käyttöönotosta

täytyy toivoa että siellä yhtä jämerästi tähän käydään kiinni kuin nyt on käyty suomessa ministeri braxin myötä

nyt sen osuus on viidennes

olisi ollut todella tärkeää että myös suomen hallitus olisi ensi vuoden budjetissa antanut viitteitä samanlaisesta rohkeudesta ja kunnianhimosta

sosialidemokraatit ovat olleet aktiivisia ympäristöpolitiikassa kautta vuosikymmenien ja meiltä oli ensimmäinen ympäristöministerikin

vuosi vuodelta vähenevillä määrärahoilla on mahdotonta turvata ympäristöministeriön hallinnonalalle riittävät tutkimus ja kehitysvoimavarat joita ympäristöpolitiikan suunnittelu toimeenpano ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttävät

tutkimusmäärärahat ovat lähes puolittuneet muutamien viime vuosien aikana

itse asiassa suomessa ei ole edes tiedostettu kuinka paljon tätä ilmiötä esiintyy myös meillä ja kuinka valtavista seurannaisvaikutuksista on kyse

saadakseen maksettua kuljetuksen sen järjestäneille henkilöille nämä ihmiset ovat olleet pakotettuja tekemään tuplatyövuoroja ilman vapaapäiviä

kyse on räikeästä työperäisestä ihmiskaupasta jossa uhrin työtä ja vapaa aikaa kontrolloidaan eikä hänellä ole mahdollisuutta päästä tilanteesta pois

asiaan on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota ja juuri tänään julkistettiin raportti jossa ensimmäistä kertaa pureudutaan työperäisen ihmiskaupan esiintymiseen suomessa

raportin mukaan viranomaisten ja auttajatahojen tietoon tulee vuosittain kymmeniä ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöjä ja usein näissä tapauksissa on lukuisia uhreja

viranomaiset eivät kuitenkaan tunnista tätä ilmiötä ihmiskaupaksi ja on selvää että myöskään verovelvoitteet eivät tämän kaltaisissa tapauksissa täyty

tarkastusvaliokunta edellyttääkin että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin voimavarojen turvaamiseksi poliisi syyttäjä ja tuomioistuinlaitoksessa jotta pimeää palkkaa koskevat rikosjutut voivat tulla asianmukaisesti käsitellyiksi

suomi on saanut talousrikosjutuissa euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta lukuisia langettavia tuomioita kohtuuttoman pitkään kestäneistä oikeudenkäynneistä

tarkastusvaliokunta teetti kyselyn jossa harmaan talouden torjuntaan keskeisesti osallistuvilta viranomaisilta tiedusteltiin mitkä tekijät ovat vaikuttaneet torjuntamahdollisuuksien heikentymiseen

hyväksyessään valiokunnan mietinnön eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin ylipitkien rikosprosessien lyhentämiseksi

tarkastusvaliokunta nosti mietinnössään esiin myös ne bis in idem eli ei kahdesti samassa asiassa periaatteen soveltamisen

talousrikosten osalta esimerkkinä on tilanne jossa rangaistukseksi on määrätty veronkorotus joka on hallinnollinen seuraus eikä samassa asiassa näin ollen voida enää nostaa syytettä veropetoksesta eli ryhtyä ajamaan rikosoikeudellista seuraamusta

tämä on euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta ja myös korkein oikeus on omaksunut saman näkemyksen kahdessa ennakkoratkaisussaan viime vuonna

valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan oikeustila eri seuraamusten yhteensovittamisessa on kuitenkin tällä hetkellä epäselvä joten tilannetta on selkeytettävä myös lainsäädäntötoimin

oikeastaan olen vähän pettynyt että pääministeri ei ole täällä paikalla koska näin tärkeästä asiasta käydään keskustelua

mutta ensinnäkin tähän eu selontekoon olen pettynyt siltä osin että siellä ei ole kovinkaan paljoa otettu huomiota siihen että tai kiinnitetty huomiota siihen että olemme venäjän rajanaapuri eli euroopan unionin ja venäjän rajalla

toinen on ympäristöasioissa ja toinen oli erityisasema näillä mailla mitkä eivät ole euroopan unionin maita

arvoisa puhemies

noin tunti sitten pääministeri vanhanen nosti esille että hallituksen painopistealueita ovat muun muassa työllisyys ja tuottavuus

nyt hän ei enää ole paikalla kun sain puheenvuoroni näin myöhään

hänen mielestään viimeisiä asioita joihin hallitus haluaa muutosta oli verotukseen puuttuminen

minusta se ei riitä tavoitteeksi vaan se on osoitus siitä että hallitus ei usko kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymiseen

tynkkynen näytti yhtyvän samaan lauluun

muutoin hallitus ja ministeri pekkarinen rummuttavat mielestäni liikaa ydinvoiman puolesta

sosialidemokraatit lähtevät siitä että uusiutuvia energialähteitä tulee lisätä ja kehittää ja fossiilisia energialähteitä taas on vähennettävä

on hyvä muistaa että ydinvoima ei edelleenkään ole riskitöntä eikä sen lisärakentaminen ole ainoa ratkaisu energia ja ilmastohaasteeseen

arvoisa puhemies

niin kuin ed

ikävä kyllä en kaikkia puheenvuoroja kuullut mutta aina väliin kun jotain kuulin huomasin että nimeni mainittiin ja muutama asia jäi mieleen varmaan niitä on ollut enemmänkin

mutta nyt täytyy kuitenkin muistaa että kansliatoimikunta on se taho joka on tehnyt nämä päätökset ja kansliatoimikunnassa on lähes kaikkien ryhmien edustajat

sitä kautta myös ryhmien ajatukset tulevat siellä esille säästötoimenpiteissä niin että kyllähän kansanedustajat ovat kaikki tässä mukana tavalla tai toisella

täällä on hyvin monelta taholta tullut kritiikkiä ja valituksia siitä mitä nämä säästötoimenpiteet ovat aiheuttaneet

säästää pitää sen me tiedämme kaikki mutta kun säästöjä tehdään pitää ne suunnitella erittäin hyvin etteivät työtehtävät ja toiminnat vaikeudu

minä voin kertoa teille mutta en halua tarkemmin nimetä koska sitten taas ne henkilöt saattavat joutua hankaluuksiin

kun näitä muutoksia tehdään ne täytyy tehdä neuvotellen eli on neuvoteltava niin kuin muillakin työpaikoilla

tämä ei ole poikkeuksellinen työpaikka missä asiat vain tehdään vaan täällä pitää neuvotella niin kuin muuallakin

zyskowicz minun mielestäni otti aika voisiko sanoa kerettiläisenkin lähtökohdan palkkakysymykseen

zyskowicz on sitä mieltä että palkkoja pitää nostaa niin silloin tehköön palkkatyöryhmä sen tai olkoon tekemättä

sitten huomasin että täällä jossakin puheenvuorossa josta osan satuin kuulemaan palaverissa nostettiin esille että voi kuinka minä olin ed

tulin saliin ja sanoin että voimme puhua yhtä lailla puhemiehen ja varapuhemiehenkin palkasta eikä se varmasti ole puhemiestä ja varapuhemiestäkään kohtaan sen enempää loukkaus kuin meitä itse kutakin kohtaan

mutta se meidän täytyy muistaa että yksikään meistä ei täällä niitä korota sen enempää kuin laskekaan

kaikki näyttävät tekevän sitä täällä tällä hetkellä

minusta tuntuu aika pahalta täytyy sanoa ed

ukkolakin

täytyy sanoa että kiitollisuudella olen ottanut vastaan sen että minut valittiin euroopan neuvostossa sekä sosialistisen ryhmän varapuheenjohtajaksi että varapresidentiksi joka vastaa varapuhemiestä

ukkola joka on myös kansainvälisissä tehtävissä muistaa että kantaisi vastuun ja myös osallistuisi niihin tehtäviin joihin hänet on valittu eikä pitäisi paikkaa niin ettei osallistu

no ei ole kiva tietysti juhannusaattona olla euroopan neuvostossa kokouksessa mutta minä aion olla koska minut on sinne valittu ja minä edustan suomen parlamenttia

silloin kun tällaisia asioita täällä esitetään täytyisi katsoa myös itseään

arvoisa puhemies

olen erittäin tyytyväinen että rajavartiolakia muutetaan niin että telekuuntelu tehdään mahdolliseksi ihmiskaupparikoksissa

täällä on myös otettu esille kerhojen toiminta

no tietysti meillä on surullinen tilanne että yhden kerhon kohdalla on näin käynyt mutta ei taivas varjelkoon pidä sillä mustamaalata muita kerhoja

euroopan neuvostossa on käsitelty ihmiskauppaan liittyviä asioita useissakin eri raporteissa ja eino jatkuvasti lisääntynyt yli tai ne lisääntyvät jatkuvasti euroopassa mistä on useita todella karmaiseviakin esimerkkejä ennen kaikkea lapsi ja naiskauppaan liittyen

meillä on useita kerhoja eduskunnassa ja kaikissa muissa on hoidettu asiallisesti tehtävät

näin ollen minusta on kohtuutonta että kaikki kerhot tavallaan syyllistetään tässä asiassa

suomen ja venäjän rajahan on samalla euroopan unionin ja idän raja ja näin ollen se on hyvin potentiaalinen raja mitä kautta ihmiskauppaa voidaan hoitaa tulevaisuudessa ja on tietysti jopa hoidettu tähänkin mennessä jossain määrin mistä meillä on jo ikäviä esimerkkejä

nyt kerhojen kohdalla on tapahtunut myös niin että jokainen kerho joutuu enemmän tekemään vaikka asiat ovat olleet kunnossa ja meillä jokainen lasku allekirjoitetaan

mutta siinäkin täytyy minun mielestäni säilyttää ihan normaali järki ettei moninkertaisia tarkistuksia tarvitse olla jos yksi virhe on tapahtunut

laki on erittäin tarpeellinen ja lisäksi näen myös tärkeäksi että suomi on mukana euroopan unionissa schengenin rajasäännösten muutosten valmistelussa

arvoisa puhemies